siis kyseessä ei ole pelkästään energiatehokkuuden sääntely vaan ollaan lähellä energiamuotojen käytön sääntelyä jolloin määrittämisperusteiden tuleekin olla tarkkarajaisesti ja täsmällisesti lain tasolla

poliitikon tehtävänä on käyttää poliittista ohjausta se on selvä ja yksinkertainen totuus mutta pitää myös kertoa se että on käyttänyt poliittista ohjausta

ay liike on ollut valmiina jakamaan kaikkien työnantajien kesken tämän potin jotta se ei rasittaisi nimenomaan pieniä yrityksiä mutta ei ole onnistunut

sitten on kyse varmasti äänestysaktiivisuudesta ajatellen sitä että se läheinen henkilö se tuttu henkilö olisi päättämässä niistä kunnan ja sen alueen asioista

niinpä valiokunta mielestäni ihan oikein katsookin että asetuksenantovaltuus energiamuotojen kertoimien määrittämisessä on tarpeen osoittaa ympäristöministeriön sijasta valtioneuvostolle

oikeastaan muutaman sanan haluan jatkaa siitä mihin edellinen puhuja lopetti eli venäläisten hankkimista kiinteistöistä suomessa

hallituksen esitys eläkelaitosten vakavaraisuuden parantamiseksi on ihan oikein sillä on erinomaisen tärkeätä turvata eläkeläisten anteeksi eläkelaitosten kyllä eläkeläistenkin vakavaraisuus on tärkeätä turvata ja tämä sijoitustoiminnan tuotto kestävällä tavalla ja mielestäni tämä hallituksen esitys tukee oikein selvästi tätä

arvoisa puhemies

itse olin tiistaina julkisuudessa vaatimassa että asia sekä käsitellään uudestaan utvassa että tuodaan tänne isoon saliin no tänne se tuli hieman yllättäen mutta ei pyytämättä kyllä siihen selkeä tilaus oli

on tosi tärkeätä että ihmiset kestävät yhteiskunnan rattaissa mukana konstilla tai toisella

siellä kaakkoisessa suomessa he ovat hankkineet niitä ihan jonkun verran tarkkoja määriä minulla ei ole mutta kyllä minun täytyy nyt sanoa ihan rehellisesti että ne ostajat ovat ihan tavallisia keskiluokkaisia venäläisiä ihmisiä että ei heistä kyllä suomelle mitään turvallisuusriskiä herra paratkoon ole

tämän nimenomaisen lakiesityksen teossa on tietenkin käytetty laajaa harkintaa ja mielestäni se on edelleenkäsin tasapainoinen esitys

on oikein että ministeri wallin ilmoitti että asia käsitellään uudestaan

se on voinut tulla keskustelussa esille mutta kun jouduin tuossa juoksentelemaan muilla mailla niin se on voinut mennä ohi korvien

niitä puskureita toki on tähänkin asti ollut näissä eläkeyhtiöissä mutta niiden yhdistäminen turvaa yhtiöitten mahdollisuuden toimia paremmin kuin tällä hetkellä pystytään toimimaan

tärkeintä oli saada tämä asia liikkeelle liikkeelle niin että se luottamus mahdollisesti palautuu kun tämä selvitys milloin sitten tuleekin saadaan

eli kun tähän anonyymin todistajan käyttämiseen nämä rikoksista määrättävien rangaistusten tietyt vuosimäärät ovat tulleet niin mistä nämä vuosimäärät ovat tulleet tähän lakiesitykseen

nyt pitää se luottamus palauttaa kaikin mahdollisin keinoin koska se on äärimmäisen tärkeätä kun käsitellään yhteisiä asioita eritoten tässä tapauksessa kun kysymys on tästä puolustusvoimauudistuksesta

ne on annettu näille maakunnallisille yli kuntarajojen oleville en sano häkkyröille vaan sanon himmeleille

sieltä osakkeistahan tietenkin ne suurimmat riskit tulevat

noin sanalla sanoen lyhyesti tämä uudistus helpottaa toteutuessaan paremmin paremman tuoton turvin myöskin näitä työeläkemaksujen korotuspaineita joita on todella paljon

arvoisa puhemies

jos ja kun tätä harmaata taloutta saadaan kuriin laajemmassa mitassa mikä myöskin hallitusohjelmaan on erinomaisella tavalla kirjattu niin sieltä tulee niitä kaivattuja veroeuroja vaikkapa sen paljon puhutun julkisen talouden kestävyysvajeen täyttämiseksi

kun suomalaisista aika iso osa on korjausrakentamisessa ja tienpidossa niitä asiantuntijoita niin rohkenen muutaman sanan homeestakin tässä sanoa

arvoisa puhemies

minä haluan nyt vielä kerran toistaa sen että on mahdollista että joissain tilanteissa tämä ilmaisen työvoiman käyttäminen tulee varmasti niitä konnia löytyy se on päivänselvä asia ei sellaista asiaa ole ettei sitä yritetä vähän väärinkäyttää mutta kyllä minä näen nimenomaan sen että kun se nuori ihminen oppii sen ammatin niin välillä se puoli vuotta vain nyt yksinkertaisesti on liian vähän

maa ja metsätalousvaliokunta toteaa ihan oikein että yritysten ja korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten paljon paljon tiiviimmällä yhteistyöllä pystytään luomaan uusia kilpailukykyisiä palveluja sekä erilaisia tuoteratkaisuja ja nimenomaan että siellä on kohteena ja tavoitteena vientimarkkinat

kyllä varmasti yksi iso tekijä kiire rakentamisessa ja sitten uuden rakennustekniikan liian vähäinen tutkiminen on johtanut näitten riskirakenteitten syntymiseen

henkilökohtaisesti olisin toivonut että tähän harmaan talouden torjuntaan olisi voitu kohdistaa vielä enemmän myöskin tänne oikeuspuolelle lisäpanostusta mutta ymmärrän että tässä taloudellisessa tilanteessa niitä panostuksia on pakko priorisoida ja katsoa myöskin sen rahan perään

lohdullista minun mielestäni tässä lakiesityksessä on se että tietyin edellytyksin käytetään edelleenkäsin kolmea lautamiestä siellä on yksi tai kaksi lainoppinutta sekä kolme lautamiestä

välityömarkkinoilla tarjotun palkkatuetun työn vaikuttavuuden parantamiseksi käynnistetään pilottihankkeita joissa voidaan siis maksaa yksityisille palveluntuottajille jotka hankkivat välityömarkkinoilla palkkatuetussa työssä oleville työpaikan joko avoimilta työmarkkinoilta tai palkkatuetun työpaikan yrityksestä

tämän metsäbiotalouden liiketoiminnan ja tuotteiden ja palveluiden kaupallistamiseen sekä erityisesti kokeilu hankkeisiin tarvitaan lisää rotia

arvoisa puhemies

tänään täällä on puhuttu paljon työurista työelämän laadusta ja muutaman sanasen haluan siihen asiaan kommentoida ja ehkä jotakin lisäarvoakin siihen keskusteluun tuoda

tärkeää on että afganistanin kehitys voi jatkua ja tähän asti saavutettu osittain vaatimatonkin myönteinen kehitys voidaan turvata ja että se kansainvälinen yhteisö jatkaa sen afganistanin pitkäjänteistä kehittämistä

kaiken kaikkiaan kansainvälisessä vertailussa tämä uusi esitetty malli suomenmaahan on samansuuntainen kuin mitä ruotsissa tällä hetkellä ollaan tekemässä

se on todella tärkeää

sitten kun mennään sinne neljänteen viidenteen lenkkiin siinä urakoitten ketjutuksessa niin välttämättä siitä ei ihan oikeasti mitään hyvää seuraa

me tarvitsemme niitä joka tapauksessa suomeen suomeen pitää luoda euroopankin tasolla riittävän kokoluokan tällaisia pilotointeja demonstrointikeskittymiä

myöskin tässä lakiesityksessä on tehty vertailuja muihin maihin nähden ja taitaa olla niin että hän on sitoa sillä äkkiä löydä vain alankomaat on ainut jossa lautamies ja tällaista järjestelmää ei ole käytössä

sitten hissien lisärakentaminen sekä avustukset vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen ovat plussaa kurkulle kaiken kaikkiaan kuten myös tuo romutuspalkkiokokeilu

arvoisa ministeri

onko tällaisia toimia menossa hallituksen toimesta

eli kaiken kaikkiaan kun tämä on iso asia niin kyllä tämä vaatii sitten myöskin kaikilta asianosaisilta hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa ja tietenkin ennen kaikkea rahaa

en toki tiedä millä intensiteetillä kaikkia niitä tehdään

eli sanoma on se että lautamiesjärjestelmää tarvitaan ja tämä lakiesitys myöskin mahdollistaa sen että edelleenkäsin kolmea lautamiestä tietyin edellytyksin voidaan käyttää mikä on erinomaisen hyvä asia

arvoisa puhemies

tämän lisätalousarvion suurimmat menojen lisäykset kohdistuvat ihan oikein työllisyyttä ja taloudellista kasvua tukeviin toimenpiteisiin paljon puhuttuun finavian pääomittamiseen sekä rakennusten korjaushankkeisiin

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan tämä arktinen tulevaisuus ja arktisella alueella oleva liiketoiminta on suomelle tosi iso mahdollisuus siellä vain pitää olla matkassa mukana

sitten tekesin kehitys ja innovaatiovaltuuksiin ja kansainvälistymisavustuksiin sekä finnveran vienti ja alusluottojen rahoitusvaltuuksiin ja vientitakuuvaltuuksiin ehdotetaan lisäystä jotka ovat kyllä plussaa kurkulle

mutta ehkä kannattaisi kun nuorten palkoista puhutaan muutamaan työehtosopimukseen myöskin kurkistaa sisälle siinä mielessä että niistä iso osa perustuu työn vaativuuteen

kun mukaan liitetään tosiaan naapurimaiden ääriliikkeet niin kyllä se valtatyhjiö siellä jollain tavalla tulee täyttymään ja tietenkin pahaa pelkään että se tulee täyttymään erittäin väkivaltaisesti ja tulee kohdistumaan just niihin heikkoihin osapuoliin eli naisiin ja tyttöihin

näyttää siltä että kun se laajenee kaikkiin käräjäoikeuksiin niin tällä toimintamallilla saadaan reilusti vähennettyä tuomioistuimeen saakka tulevien asioiden määrää ja palaan jälleen kerran tähän lempilapseeni näin ollen voidaan ehkä sitten vapauttaa oikeuksien resursseja vaikkapa sen yhteiskunnan syövän eli sen harmaan talouden torjuntaan

toivottavasti me emme ole siinä asiassa tällä hetkellä vielä myöhässä

kun sitä yksityistä rahaa ei tule siemenvaiheyrityksille ja ne katsovat että se on liian suuri riski niin nyt julkinen raha tässä tulee avuksi jolloin voi ottaa hieman suurempia riskejä ja enemmän riskejä niin hyväksi havaitessaan ja sitä kautta se edistää suomalaista työllisyyttä kaiken kaikkiaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta yhtä kaikki tähän tilanteeseen sitten sopivat erittäin huonosti muun muassa työnantajapuolen esittämät ajatukset näitten kolmen koulutuspäivän torppaamisesta

arvoisa puhemies

kun se nyt reilusti kaksinkertaistuu entisestään niin totta kai sopii sitten myöskin kehittää sen hiljaisuuden ja alueen luonnontilaisuuden vetovoimaa

siellähän on toki saatu aikaan

taitaa olla niin että sylttytehtaan jäljet johtavat tuonne edellisen kauden hallitukseen jolloin eussa ei jätetty tälle asialle varaumaa minkä seurauksena tämä laki on totta

edustaja kiljunen taas toisaalta kuvasi äärimmäisen hyvin minun mielestäni sen mikä on se keliaakikon arki nimenomaan semmoisen pienituloisen arki

kyllä elinkeinoelämän keskusliitossa pitäisi eritoten siellä ymmärtää se mikä tärkeys on sillä että ihmiset pystyvät ammattiaan harjoittamaan ja tekemään laadukasta jälkeä

kaiken kaikkiaan erinomaisen kannatettava toimintamalli ja tänä niukkenevien resurssien aikana kaikki viisaus ja kekseliäisyys kannattaakin käyttää siihen että löydetään uusia malleja toimia

tämä luiskahti vähän syrjäpoluille tämä keskustelu

se ei todellakaan ole mitään ruusuilla tanssimista vaan se on monta kertaa todella ankea

tämä koko homman iso asia on se että meidän pitää pystyä synnyttämään tähän maahan aitoon kysyntään perustuvia uusia työpaikkoja uusille toimialoille

totta kai meistä varmaan jokainen laittaisi tänne lisää rahaa mutta kun valtion taloudellinen tila nyt sattuu tällä hetkellä olemaan pikkuisen hankalan oloinen

tällä hetkellä näyttää siltä että suomalaisilla työmarkkinoilla luottamuspula on valitettavan syvä ja musta kuin suolampi ja sieltä ylös pääseminen on pitkän tien takana

arvoisa puhemies

kyllä minun mielestäni nyt on aika korjata tällä ehdotetulla tavalla keliaakikkojen arkipäivää edes siltä pieneltä osalta

johtaja voi nyt ottaa ja menee protesti johon teksta oli väärät liistot oy haluan palauttaa tämän tähän kyseiseen lakiesitykseen

lasten henkilökohtainen koskemattomuus ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä sillä he ovat se tulevaisuus jolla suomi tulee pärjäämään

ongelmia toki siinäkin maassa riittää

tämä on pikkunen rikkidirektiivi meille tavallisille kansalaisille ja tosiaan jäljet johtavat kyllä ihan selkeästi edelliselle hallituskaudelle

nämä ovat kaikki isoja toimijoita ja epäilenpä että tänne polttoainepuolelle ei ihan äkkiä suomeen pykätä pystyyn uutta öljyjalostamoa

edustaja salosen tekemä lakialoite on erittäin kannatettava ja tämä ehdotettu laki poistaa omalta osaltaan tai lakimuutos toteutuessaan poistaa omalta osaltaan lasten turvallisuusvajetta sillä on käsittämätöntä ja pöyristyttävää että myöskin lainsäädäntömme tältä osin tämän ilmoitusvelvollisuuden osalta vähän vuotaa

mutta kyllä minä erityisesti toivon että tuolla työnantajapuolen linnakkeessa löytyy se ymmärrys siihen että tämä maa tarvitsee tällä hetkellä ennen kaikkea vakautta ihmiset tarvitsevat ennustettavuutta oman elämänsä suhteen

mutta tämä kansalaisaloite on mielestäni hyvin laadittu ja erittäin hyvin myöskin perusteltu joten se myöskin valiokunnassa ansaitsee hyvän ja asiallisen kohtelun ja toiminnan

totta kai siellä voi käydä sitten enemmänkin jos tämä homma ihan oikeasti onnistuu matkailupalveluita kehittämällä erityisesti tämän melontaretkeilyn ja päiväpatikoinnin näkökulmista

minun mielestäni kyllä nämä yhtiöt pystyvät tämän järjestelmän mukanaan tuomat velvoitteet ihan hyvin hoitamaan siinä mielessä en näkisi tätä mitenkään isona peikkona

sehän tuo sille lähialueelle majoituksen ja muiden palveluiden kysyntää ja samalla myöskin elinvoimaa etelä savoon joka on näitä taantuvia alueita mistä muuttovoitto käy ulospäin

itse asun täyssähköistetyssä omakotitalossa ja kyllähän tämä muotokerroin siinä tilanteessa jos sitä on myymässä toivottavasti ei ikinä tarvitse myydä ihan tuolta vuoksen varrelta taloani pois kohtelee kaltoin ilman muuta

täällä on viitattu harrastustoimintaan ja on todella ikävää että muutama mätä omena siellä ohjaajien joukossa pilaa niitten tuhansien vapaaehtoisten työn ja leimaa samalla vähän koko joukon

tähän liittyy myöskin sitten se että ammoisina aikoina ja yleensäkin valtion ohjaus on ollut jonkunmoista lämmitystapojen valinnassa ja nyt kärnän poika myydessään talonsa maksaa siitä että on ollut tällaista poukkoilevaa toimintaa

ulkolaisten matkailijoiden prosentuaalinen osuus on kansallispuistoistamme suurin mikä on sinällään ihan merkittävä asia ja luo hyvät edellytykset kasvattaa kestävää ja kannattavaa matkailutoimintaa edelleen

kyllä siellä työtä ja tekemistä valitettavasti on ja aina kun onnistumme yhdenkin mädän omenan sieltä niin sanotusti pinosta tai korista pois nostamaan niin se on meidän tulevaisuutemme ja lastemme tulevaisuuden turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää

arvoisa puhemies

päätän puheeni siihen että kun puisto tosiaan kaksinkertaistuu niin metsähallituksen luontopalveluille tarvittavat taloudelliset resurssit taataan jotta se lisääntyvä kävijämäärä voidaan sitten hallitusti ohjata sillä alueella

tämä kyseinen lakiesityshän tarkentaa ja täsmentää ja samalla myöskin laajentaa harmaan talouden torjuntaa tämän selvitysyksikön osalta joka on toiminut reilun vuoden mutta tosiaan jo tänä aikana on ilmennyt että tämä viranomaisten määritelmä on liian kapea ja ei pääse toimimaan sillä painoarvolla kuin ansaitsisi koska kyllä tätä harmaata taloutta meillä valitettavan paljon on

arvoisa puhemies

totta on kun puhutaan siitä että tämän energiatodistuksen pitää olla tähän kulutukseen perustuva että sehän ei sinällään kerro yhtään siitä mitä se talo kuluttaa

kuten edellisessä puheenvuorossa totesin ansiokkaasti arvioitiin sitä muun muassa miten suuri tämä piilevä äänikynnys etelä savossa pohjois karjalassa ja pohjois savossa on

kyllä minä olen tässä tilanteessa ja monessa muussakin tilanteessa ihan valmis siihen että tätä veroluokkaa tiputetaan tuohon kakkoseen

jos siinä asuu viisihenkinen perhe jolla on kolme teini ikäistä lasta niin on aivan varma että ne kulutustottumukset ovat aivan erilaisia kuin silloin jos siinä talossa asuu tällainen jo vakiintunut vanhempi perhe jolla on erittäin siisti murrosikäinen poika siinä matkassa mukana

kyllä siellä näen itse sen niin sitä tilannetta pitää pystyä kaiken aikaa mahdollisuuksien mukaan kääntämään siviilikriisinhallinnan puolelle aivan kuten edustaja soini ja myöskin ministeri tuomioja tuossa totesivat

yhdyn kaikkiin niihin puheenvuoroihin että seuraavissa eduskuntavaaleissa tulee sitten avarrusta kyllä varmasti kymiläisillekin rahapussiin ja tietenkin kun sitä uusia toreja ja kauppapaikkoja katselee sitten nämä kahvipaikat tulevat tutuiksi

näyttää vähän siltä että tämänkään laajennuksen jälkeen se ei ole riittävän laaja jotta viranomaiset pääsisivät täydellä voimalla toimimaan

miten tämä ongelma sitten mahdollisesti pystytään ratkaisemaan valiokuntakäsittelyssä en tiedä mutta kaiken kaikkiaan minä toivon tälle erittäin asiallista käsittelyä koska tässä on nähty vaivaa ja tämä on kaiken kaikkiaan hyvin laadittu

tämä muutos toki tekee tämän viranomaistoiminnan nopeammaksi ja laajemmaksi ja näitä pitää määrätietoisesti purkaa koko ajan jotta niistä useista miljardeista euroista joita täällä harmaassa taloudessa verotuloja jää saamatta saadaan mahdollisimman suuri osa sitten pois

mutta se riski on todella iso että sinne syntyy erittäin verinen sisällissota jos sieltä lähdetään pois

taitaa seuraava pykälä esityslistalla tänä päivänä olla sellainen joka koskee näitä kahdenvälisiä maakohtaisia sopimuksia verotiedoista ynnä muuta

eli summa summarum

kaiken kaikkiaan toimet sen eteen että se maa saadaan rauhalliseksi ovat erinomaisia toimia ja tervetulleita mutta se on hirvittävän vaikeaa

tämän muutoksen jälkeen niin kuin totesin viranomaismahdollisuudet toimia laajenevat mutta sinne jää vielä niitä portteja joita pitää aukoa eli työtä ja toimintaa tämän harmaan talouden torjunnassa siis edelleen jää

totta kai kun näköjään ei näitä euroopan unioninkaan valtioita saada yhteiseen pöytään ja sopimaan asioista näitä tietenkin pitää tehdä

ja todella tarkkaan pitää arvioida myöskin se kutsutaanko sieltä sotilaat pois koska sen oman maan väestö afgaanit ei itse kykene kyllä sitä turvallisuutta kansallisia

vielä se mikä täälläkin on tänä päivänä tullut moneen kertaan esille että joku yhtiö ei maksa meidän maahamme niin paljon veroja kuin pitäisi maksaa monen mielestä

kyllä minä omalta osaltani olen kaikkia kannustamassa siihen että tällä saralla paljon paljon töitä tehdään ja joka päivä vähän enemmän

arvoisa puhemies

kommenttini ja oikeastaan kysymyksenikin on sukua edustaja uotilan esittämälle kysymykselle kun hän pohti harmaan talouden pitkiä tutkintalinjoja